liikenne ja viestintävaliokunta pitkään ja hartaasti tätä asiaa pohti ja jokainen kivi käännettiin selvityksiä saatiin

on todettava etteivät nämä haitat joita täällä nyt on esille tuotu ole suinkaan yksiselitteisiä eivätkä kaikki ole sitä mieltä että suomalainen työ tässä olennaisesti vaarantuu

se on selvä että tämä kabotaasiasetuksen muutos tai käyttöönotto on vakava asia ja siihen tulee suhtautua vakavasti

kabotaasihan on tilapäistä liikennettä ja nyt tämä kabotaasiasetus estää kansallisesti määrittelemästä mitä on tilapäisyys

kuitenkaan kabotaasiasetus siis eun kabotaasiasetus ei sano mitä tämä tilapäinen liikenne on ja kysymykseni onkin hallitukselle että voisiko hallitus ryhtyä toimiin ja selvittää onko mahdollista vaikuttaa siihen millä tavoin kabotaasiasetuksessa määritellään tämä tilapäisyys

eli eksplisiittisempi määritelmä tälle käsitteelle

sitä voisi luonnehtia ehkä indeksityyppiseksi korotukseksi

kannattaa muistaa että tämä on yksi yksittäinen keino joka ei tosiaan ratkaise näitä suomen talouden ongelmia mutta on yksi osa siellä ja auttaa erityisesti pieniä yrityksiä yhden hengen yrityksiä

minusta se on kyllä tosi korkea eikä välttämättä sitä kannattaisi niin ylös nostaa sillä tässä syntyy helposti kasvun este yrityksille että sitten ruvetaan himmaamaan sitä toimintaa että ei mennä liian korkealle

edelleen toteaisin että kun on ollut puhetta ja hallituksella valmisteilla tämä alvn maksuaikataulun muuttaminen laskuperusteisesta maksuperusteiseksi niin se on hyvä juttu

ja se olisi erittäin hyvä toteuttaa nopeasti

pääsääntöisesti on hyvä että omistuksia on yli rajojen

on jo selkeitä viitteitä nyt siitä että rahojen alkuperä näissä kiinteistökaupoissa ei aina ole se asianmukaisin mahdollinen

ilman muuta pitää myöskin pitää huoli siitä että näitä kiinteistöjä käytetään sitten ylipäätään kestävällä tavalla ja suomalaisen yhteiskunnan pelisääntöjen mukaisesti

edelleen kun edustaja grahn laasonen tuossa esitti erillisen kiinteistörekisterin perustamista ulkomaalaisomisteisille kiinteistöille niin se on erittäin kannatettava asia

arvoisa herra puhemies

eteläisellä saimaalla tämä on herättänyt suurta huolta kuten ministeri onneksi tietääkin ja olen erityisen iloinen siitä että maa ja metsätalousvaliokunta otti tämän saimaan alueen ihmisten huolen vakavasti ja kirjasi nämä erityismaininnat saimaalla toteutettavasta pilotointihankkeesta

toivon että ministeri orpo erityisen terhakkaasti seuraa tämän pilottihankkeen toteutumista ja edistymistä ja varmistaa että se otetaan kaikilla tasoilla riittävän vakavasti jotta saadaan varmistettua se että saimaan vesillä harrastajakalastajat ja ammattikalastajat voivat rauhassa yhdessä kalastaa

tervehdin ilolla ministerin aktiivisuutta juuri tässä asiassa että kaavojen vahvistamista poistetaan ympäristöministeriöltä ja siirretään kuntiin ja maakuntiin

se on minusta erittäin hyvää kehitystä ja kuten edustaja torniainenkin totesi niin varmasti sillä on suotuisia vaikutuksia työllisyyteen ja taloudelliseen aktiviteettiin

on varmaa että tämä on hankkeena sellainen että joissain paikoissa saatetaan pitää sen toteuttamista vaikeana ja yllättäviäkin vastoinkäymisiä saattaa tulla joten toivon että ministerillä on aikaa ja tarkka katse tämän asian suhteen jotta se jämäkällä otteella ohjataan maaliin asti ettei se sitten hyydy mahdollisesti joihinkin muodollisuuksiin jossain vaiheessa

haluaisin myös kysyä ministeriltä tästä energiatodistuslain uudistamisesta ja siitä mitä sen suhteen nyt on kaavailtu kun alustavat tiedot valmisteilla olevasta esityksestä viittaavat siihen ettei tämän kansalaisaloitteen ja eduskunnan päättämiä muutoksia siihen oltaisikaan tekemässä esimerkiksi sähkölämmityksen osalta

väistämättä tällaisissa tilanteissa tulee mieleen se että tällaisen uhan torjumisessa kansalaisten oma käsityskyky tilanteesta ja tilannetaju korostuvat

tarvitaan vapaaehtoista koulutusta ja vapaaehtoista toimintaa kentällä enemmän jotta voidaan reagoida nopeammin tällaiseen uuteen tilanteeseen jos ja kun tällainen aggressio syntyy

haluaisinkin tiedustella ministerin arviota siitä millä tavoin esimerkiksi vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen edellytysten kehittäminen etenee muun muassa tässä hankkeessa jossa muutetaan lakia että reserviläiset voisivat toimia ammuntojen johtajina kouluttajina ja sitten siinä tapauksessa että vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen toimintaan voitaisiin käyttää myös muita kuin puolustusvoimien alueita myös sotilaallisissa harjoituksissa

arvoisa puhemies

sillä että tietokonesalit siirretään sähkön suhteen halvempaan veroluokkaan voi olla meille kauaskantoisia positiivisia merkityksiä niin kuin monessa puheenvuorossa täällä salissa on jo tänään todettu

microsoft on ilmaissut kiinnostuksensa perustaa iso laitekeskus suomeen

haminan kannalta kyseessä on tietenkin erittäin merkittävä ja vaikuttava investointi siis se jonka google sinne on nyt tehnyt

jos lainsäädäntöämme uudistettaisiin myös datan tallentamisen ja tietoliikenteen suhteen siten että tieto olisi absoluuttisen suojattu pahantahtoiselta urkinnalta ja tiedon omistaja voisi luottaa siihen että hänen aineistonsa on turvassa voisi suomesta tulla tiedon tallentamisen ja tietoturvan mallimaa siinä missä esimerkiksi sveitsi on perinteisesti ollut rahatalletuksien osalta sellainen

uskon että lainsäädäntömme parantaminen siten että tiedon tallentajan tietoturva tulee huomioiduksi paremmin parantaisi meidän kilpailukykyämme tässäkin suhteessa merkittävästi

tapaus snowden on osoittanut koko maailmalle tänä vuonna kuinka laajamittaisesti tietoja ja tietoliikennettä puhelinkeskusteluja ja niin edelleen voidaan urkkia jos joku sitä tahtoo

me voisimme näyttää esimerkkiä tämän estämisessä

arvoisa puhemies

tämä on todellakin kannatettava asia

tietenkin valtiovallan pitäisi mahdollisimman vähän puuttua yritystoiminnan käytännön tekemiseen mutta yksi seikka josta uskon että se tässä voi meitä viedä eteenpäin on tämä ministerinkin esiin tuoma avoimen datan konsepti

oikeastaan toivon ja asetan uskoni sen varaan että ministeri on erittäin ennakkoluuloton ja avarakatseinen tämän käsitteen käyttöönoton suhteen jotta voitaisiin saada näitä julkisia tietovarantoja mahdollisimman laajaan käyttöön ja mahdollisimman vapaaseen käyttöön yritystoiminnassa koska uskon että se luo meille sellaisia liiketoiminnan alueita ja uusia bisneksiä joita me emme vielä edes tiedä

minusta on ymmärrettävää ja uskon että varmaan kaikki tässä salissa hyväksyvät sen että kun yksityisin varoin rakennetaan yritys ja se menestyy niin saakoon sitten omistaja tai omistajan palkkaama johtaja niin suurta palkkiota kuin omistajat haluavat maksaa

tämä tietysti perustuu siihen että epäonnistumisen sattuessa omistajat ja silloinen johto sitten myöskin kantavat sen vastuun siitä ja moneltahan sitten menee omakotitalo ja on mennytkin ja voi mennä vielä enemmänkin

resurssit tulevat annettuina

tässä ei kanneta sellaista riskiä kuin normaalissa yksityisessä liiketoiminnassa ja siinä suhteessa minun mielestäni kriittinen lähestymistapa mitä tässä salissakin nyt on esitetty tässä keskustelussa on erittäin tarpeen ja arvostan sitä että ministerit ovat tässä asiassa tilanteen päällä

minun mielestäni edustaja kärnä esitti hyviä konkreettisia näkemyksiä siitä kuinka voitaisiin suitsia tätä vähän ylenpalttiseksi roihahtanutta ylimmän johdon palkitsemiskäytäntöä

arvoisa puhemies

olen kuten tämä sallimme ilolla todeten vain on sali kiinnittänyt huomiota tähän yrittäjien jaksamiseen eli yrittäjällä tulee olla mahdollisuus vapaapäivään ja pitää pitää huoli siitä etteivät yrittäjät joudu liian ahtaalle kauppaketjujen puristuksessa

toinen seikka kuten edustaja urpalainen hyvin toi esiin on tämä aluehallintovirastojen rooli näissä pyhäpäivien poikkeuslupahakemuksissa

ne tulee keskittää yhteen paikkaan ja pitää huoli siitä että asiantuntemus siellä on sellainen että kunkin alueen erityispiirteet tullaan huomioimaan mutta kuitenkin siten että yrittäjiä ja yrityksiä kohdellaan tasapuolisesti

kun sanoin että talousvaliokunnan lausunto oli hyvä niin se olisi vallan erinomainen jos se olisi sisältänyt suositukset siitä että niin sanottuina arkipyhinä eli loppiaisena helatorstaina ja helluntaina kauppoja voitaisiin pitää vapaasti auki ilman poikkeuslupaa

sehän on kuitenkin hallinnonkin kannalta se helpoin tie eli turhaa byrokratiaa voidaan tällä tavoin välttää

edustaja eerola tuossa toi esiin että tässä yhdistetyssä kymen ja etelä savon vaalipiirissä tullaan menettämään yksi kansanedustajapaikka mutta tietysti huomioimatta jäi ilmeisesti se että nykyisellä väestökehityksellä ja vaalimatematiikalla ja nykyisellä lailla menetys olisi kaksi paikkaa jos tätä yhdistymistä ei tehtäisi

noin yleisesti ottaen tietysti totean että kun täällä vihreitä on huomauteltu tämän asian eteenpäin ajamisesta niin en minä heitä syytä

ei tämä päätöskään sinänsä erityisen vihreä ole

arvoisa puhemies

maamme tiet rapistuvat sillat eivät kestä uusia rekkoja joukkoliikennettä pyritään supistamaan haja asutusalueilla maan sisäinen lentoliikenne on niin huonosti hoidettu että harva edes uskoo sen voivan kasvaa ja niin edelleen

liikkuminen on olennainen osa ihmisten elämää

kaikki eivät asu kaupungissa kävelymatkan tai edes lyhyen bussimatkan päässä koulusta työpaikasta kaupasta neuvolasta tai muista kohteista

on tärkeää ettei liikennöintikeinojen puute muodosta esteitä normaalille elämälle johon kuuluu mahdollisuus liikkua paikasta a paikkaan b silloin kun haluaa

liikennöintimahdollisuuksia ja vaihtoehtoja on oltava riittävästi kautta suomen sillä vajeet niissä eriarvoistavat suomalaisia

välikysymyksen tekijät ovat aiheellisesti huolissaan kansalaisten yhdenvertaisuudesta ja asianmukaisten liikenneyhteyksien säilymisestä koko maassa

arvoisa herra puhemies

kansanedustaja kanervan johtama parlamentaarinen työryhmä luovutti raporttinsa viime keskiviikkona puolustusvoimien tulevaisuuden haasteisiin vastaamisesta

kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä liikennepalveluita on yhtenäistettävä ja sääntelyä purettava asiakaslähtöisyyden ja palveluiden laadun parantamiseksi

viime vaalikaudella kokoomus toimi tarmokkaasti sen puolesta että liikenneverkon korjausvelasta tehdään selvitys ja päätetään toimenpiteistä sen kattamiseksi

on maamme puolustuksen kannalta erittäin merkittävää että valtaosa työssä mukana olleista puolueista löysi yhteisen näkemyksen puolustusvoimien määrärahojen lisäämisestä tulevina vuosina

silloisen liikenneministerin paula risikon johdolla vietiin parlamentaarisen työryhmän työ yksimieliseen päätökseen ja kaikki puolueet sitoutuivat korjausvelan taittamiseen

euroopan turvallisuusympäristö ja turvallisuuden toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut viime aikoina voimakkaasti niin kuin olemme kaikki saaneet havaita ja näillä muutoksilla on vaikutusta myös suomen turvallisuuteen ja puolustamiseen

kokoomuksen eduskuntaryhmä kannattaa että edellytykset rautatieliikenteen kilpailun avaamiselle selvitetään ja asiassa edetään toimeenpanoasteelle mahdollisimman nopeasti

tällaisessa tilanteessa ennakkovaroitusta hyökkäyksestä ei ole ja valmiuden kohottamiseen käytettävä aika on lyhentynyt drastisesti

myös rautatieliikenteessä tavoitteena tulee olla että asiakkaille tarjotaan markkinalähtöisesti enemmän vaihtoehtoja ja palvelut ovat korkeatasoisia sekä kustannustehokkaita

onko tämän ennakkovaroitusajan ja valmiuden kohottamiseen käytettävissä olevan ajan olennainen lyhentyminen huomioitu meidän puolustusjärjestelyissämme jotta puolustusvoimat

tämä voisi mahdollistaa kansalaisille ja liikematkustajille ketterämmät yhteydet maan eri puolille sekä ulkomaille myös muualta kuin helsinki vantaalta

arvoisa puhemies

kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa olla mukana rakentamassa liikenteestä entistä palvelukeskeisempää ottamalla käyttöön tuottavuutta parantavia digitaalisia innovaatioita ja markkinaehtoisia palveluita

meidän tulee pyrkiä kehitykseen jossa liikenteestä luodaan toimivampi palvelukokonaisuus digitaalisen tiedon innovatiivisten palveluiden ja robotisaation avulla

arvoisa herra puhemies

kokoomuksen eduskuntaryhmä tukee hallituksen liikennekaarihanketta jossa palvelukokonaisuuksia yhtenäistetään ja markkinoita koskevaa sääntelyä puretaan

liikennejärjestelmämme on iso kokonaisuus jonka muutokset on tehtävä kokonaisvaltaisesti yksittäisten säätöjen sijaan

verkkokauppa kehittyy kovaa vauhtia ja suomalaiset ostavat yhä enenevässä määrin ihan normaaliin arkielämään kuuluvia tarvikkeita ja ruokaa verkon kautta käymättä lainkaan perinteisessä kauppaliikkeessä ja on selvää että tällainen kehitys vaikuttaa perinteisten kauppojen toimintaan

kysyisinkin ministeri kyllöseltä

muun muassa eilen kesko ilmoitti lakkauttavansa kolmasosan anttila tavarataloistaan ympäri suomen perusteena se että verkkokaupan määrä on kasvanut voimakkaasti

suuri digitalisaatiomuutos jossa koko maailma ottaa nyt ensiaskeliaan avaa mahdollisuuden synnyttää uusia palveluita uusia yrityksiä ja sitä kautta uusia työpaikkoja myös liikennesektorille

tämä verkkokauppojen kehitys on varmaankin väistämätöntä mutta hallitus mielestäni voisi kyllä parantaa kaupan kilpailukykyä ja siten lisätä työllisyyttä vapauttamalla nyt kauppojen aukioloaikoja oleellisesti ja asettaa markkinoilla toimivat yritykset tasavertaiseen asemaan tässä suhteessa

arvoisa puhemies

haluaisin tiedustella noista suomalaisen ruuan vientiponnisteluista ministeriltä

kun tuolla kaakkoisessa suomessa asustan ja katson siellä sitä turistimäärää joka kukkuraisia kärryjä ostaa suomalaista ruokaa ja vie sitä venäjälle syötäväksi niin tulee selväksi että suomalainen ruoka on kovassa kurssissa venäjällä ja ulkomailla

toisaalta taas sitten kun kuuntelee sitä tuottajien ahdinkoa ja sitä kuinka manataan että ei oikein kannata mikään tässä tuntuu olevan selvä ristiriita

uskon että sitä sinne meneekin mutta voisiko vielä enemmän viedä suomalaista terveellistä puhdasta ruokaa ulkomaille ja kuinka hallitus voisi tätä edistää

arvoisa puhemies

kuljetusyrittäminen on suomessa äärimmäisen rankasti kilpailtu ala ja kustannustehokkuuden säilyttäminen on yrityksen menestyksen kannalta korvaamatonta

olisi hyvä että yrittäjäkuljettajan päätäntävalta ja mahdollisuudet tehdä työtään olisivat mahdollisimman joustavat

monesti vain yrittäjäkuljettaja voi joutua oman ajovuoronsa lisäksi paikkaamaan esimerkiksi sairastunutta työntekijää ja tällöin ajotunteja kertyy

tästä syystä myöskään perustuslakivaliokunnassa asiaa käsitellessämme ei perustuslaillista estettä käyttöönotolle synny vaikka tietyllä tavalla yrittämisen vapauteen puututaankin ja senhän pitäisi olla perustuslaillinen oikeus

viitaten tuohon edustaja heinosen mainioon puheenvuoroon haluaisin jatkaa toteamalla että meillä monesti tuntuu unohtuvan tässä keskustelussa se että vaikka kiinteistö tai maapala myydäänkin ulkomaalaiseen omistukseen niin ei se suinkaan suomesta poistu

ja nyt kun ajatellaan tätä turvallisuusaspektia tässä näin niin kyllähän suomalainen viranomaisvalta näihin kiinteistöihin silti ulottuu ja jos tarpeen on niin kyllä poliisi sinne voi mennä tarkastuskäynnille puolustusvoimista sun muista puhumattakaan ja näin ollen varmistua siitä että ei puuhailla mitään sellaista mitä ei suomen maaperällä saa puuhata

näyttää kuitenkin nyt siis siltä että direktiivi edellyttää huomattavasti liikennevaliokunnan kantaa tiukempaa määrittelyä ja vaatimustasoa kirjanpidon suhteen

no onneksi ajopiirtureista tämä tieto löytyy pääsääntöisesti ja näin ollen ainakaan minun mielestäni yrittäjäkuljettajien hallinnollinen puuhastelu ei käytännössä lisäänny